tämä on kokoaan suurempi kasvupaketti jos sen kerrannaisvaikutuksen arvioitu miljardiluokka pitää paikkansa

elämme herkkää hetkeä jossa emme voi sallia yhtään rahastajaa joka liike elämän dynamiikan lainalaisuuksiaan hokien vannoo kansainvälisen kilpailun nimiin ja häipyy tuottoisat exitit tehtyään pääomineen veroparatiiseihin

jos turkistarhaus kiellettäisiin suomessa perusteena se etteivät eläimet ole luonnollisessa alkuperäisessä ympäristössä kysyn mikä eläin meillä on luonnollisessa ympäristössään

arvoisa herra puhemies

lisätalousarviossa on esitetty määrärahoja tiettyihin tiehankkeisiin jotka tuovat työtä ja parantavat liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta vähentäen pullonkauloja

kanat

entä lemmikkieläimet

kotikissat marsut akvaariokalat

nämä liikennehankkeet ovat tervetulleita mutta liikennepolitiikkaa tekevänä minun on pakko todeta että näistä toimista riippumatta liikenneinfrastruktuuri rapistuu sillä tiet vaativat ylläpitoa

tähän on olemassa valmis tiesuunnitelma ja tien parannuksella olisi merkittävä vaikutus teollisuuden ja venäjän matkailun edellytysten edelleen parantamiseen

todellakin runsas ja pitkällekin rönsyillyt keskustelu ollaan käyty tässä aloitteen yhteydessä aina alueellisista neuvostoista sote alueen kokoisiin vammaisneuvostoihin kaikki aloitteen kuntien omista vammaisneuvostoista alkaen

haluaisin kuitenkin tässä tuoda esille sen että meillä on monia järjestöjä ja etujärjestöjä jotka pyrkivät omalla toiminnallaan pitämään huolen siitä että päätöksenteossa myös vammaisten ihmisten asiat tulevat huomioon otetuksi huolimatta siitä onko näitä vammaisneuvostoja olemassa tai ei

sosiaaliturva on tilkkutäkki tilkkutäkki joka vaatii remontin

tämä hallitus ensi töikseen oikein näyttääkseen oikein uhotakseen keskustalle kuoppasi hautasi ja laittoi silppuriin sata komitean työn työn jossa se keskeinen tavoite oli se että sosiaaliturvaa yksinkertaistetaan

vammaisneuvostot ovat kuitenkin virallinen reitti ja tämä keskustelu on ollut hyväksi ja aloite on sikäli osoittanut tässäkin tapauksessa tarpeellisuutensa

arvoisa herra puhemies

hän oli pienenä erittäin allerginen lisäaineille ja valitettavasti jouduimme kantapään kautta monta kertaa toteamaan että lisäaineettomaksi ilmoitettu elintarvike ei sitä käytännössä sitten ollutkaan vaan lapsi sai allergisia oireita

arvoisa puhemies

ja kun tätä sitten selvittelin niin selvisi että kun tätä lisäainetta on jonkun tietyn rajamäärän alle niin sen jälkeen sitä ei tarvitse ilmoittaa

mutta on pöyristyttävää että silti vaikka tämä tuote sisältää pieniä määriä näitä lisäaineita sitä mainostetaan säilöntäaineettomana tai lisäaineettomana

hän käytti täällä puheenvuoron jossa vilpittömästi kehui hallitusta moittimatta sitä muuten kuin siitä asiasta josta itse asiassa sitä sopi moittiakin

vaikka edustaja rehulan arviot tämän hallituksen panostuksesta perusturvaan ovat kyllä oikeasti aika lailla alakantissa niin minä tavallaan tunnistan ja jossain määrin hyväksynkin sen lähtökohdan nyt kun täällä on vallinnut tämmöinen näkemys ainakin julkisuudessa esiintyvän puheen mukaan pienituloisia kurittavasta hallituksesta ja mitähän termiä siitä nyt on käytettykään

ihmiskaupassa on kyse erilaisista hyväksikäytön muodoista joihin usein kytkeytyy järjestäytynyttä rikollisuutta kuten seksuaalista riistoa tai pakkotyötä

arvoisa herra puhemies

tärkeään asemaan nousevat viranomaiset jotka mahdollisia ihmiskaupan uhreja kohtaavat

nykylainsäädäntö perustuu siihen lähtökohtaan että lapsi ei ole asianosainen lapsen huoltoa asumista ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa

ihmiskaupan uhrien tunnistamisen yhteydessä on erittäin tärkeää ohjata uhri välittömästi auttamisjärjestelmien piiriin

nykyiset säännökset kuitenkin mahdollistavat lapsen kuulemisen huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa etenkin mitä varttuneemmista lapsista on kyse

yleissopimus edellyttää lain ratifioivilta tahoilta tarvittavia toimenpiteitä joiden johdosta ihmiskaupan harjoittamiseen käytetyn laitoksen väliaikainen sulkeminen mahdollistetaan

pieni on kaunista ja pienelläkin voi olla suurta vaikutusta isoihin asioihin kun vain huolehditaan toimintaedellytysten kunnosta

tämän vuoksi on perusteltua että hyväksymme ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen yhteydessä myös liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisen hallituksen esityksen mukaisesti

edustaja nylund on mielestäni lakialoitteessaan puuttunut tärkeään ja osaltaan kilpailuakin vääristävään energiaverotuksen yksityiskohtaan

kannatan hallituksen esitystä

lyhyesti totean että kannatan aloitetta jotta huoltovarmuus kotimaisten vihannesten saatavuudessa toimii jatkossakin ja on reilua pienten ja suurten tuottajien välillä ettei pieni kuihdu toimintamahdollisuuksien ja taloudellisen kannattamattomuuden puutteeseen ja etteivät näiden pienten perheyritysten nyt tuottamat kotimaiset vihannekset siirry ulkomailta tuotavilla korvatuiksi

lisäksi fyysiseen tilaan jossa lasta asiasta kuullaan on kiinnitettävä huomiota jottei kolkko toimistorakennus pelota lasta ja aiheuta lapselle ylimääräistä jännitystä

verotus on tässä oivaltava ja oikeudenmukainen keino

on pystyttävä tunnustamaan tosiasiat ja tositilanteet joissa aikuiset ovat epäonnistuneet syystä tai toisesta yhteisessä taipaleessaan ja päätyneet eroon

lapsuutta on suojeltava ja huoltajuusriidoissa on päästävä ratkaisuihin nimenomaisesti lapsen edun vuoksi

arvoisa puhemies

pienoista huolta aiheutuu sovittelun luottamuksellisuudesta sovittelijan ja sovittelijan avustajan osalta sillä sen on todettu olevan heikompi kuin esimerkiksi lääkäreillä

salassapitovelvollisuus voi syrjäytyä siksi että muualla laissa säädetään toisin

näillä näkökohdilla saattaa olla niin kielteisiä kuin myönteisiäkin vaikutuksia sovittelun suosioon keinovalikoimien joukossa

kyseisen lain käyttöön ottamiseen on liittynyt huolta resurssien riittävyydestä

kyseiset palvelut ovat nykyisellään riittämättömiä

selonteko sisältää metsäalan vision eli tahtotilan strategiset päämäärät sekä niitä toteuttavat keskeisimmät toimenpidekokonaisuudet

arvoisa herra puhemies

osa näkee juuri tämän maksullisuuden tuomisen opetusjärjestelmään uhkaksi siten että se ajaisi aikojen ajossa sitten maksullisuuden myös suomalaisten osalta

samalla luonnollisesti oikeutetun kritiikin määrä ja laatu kasvavat

maa ja metsätalousvaliokunta pitää välttämättömänä että maamme metsävarojen aktiivista hoitoa ja käyttöä sekä alan kilpailukykyistä liiketoimintaympäristöä edistetään

itse en usko tähän skenaarioon

nyt meillä on menossa eu johtoinen tilanne venäjä politiikassa ja huomattavasti enemmänhän meillä on huomioitavaa kansalaisia ja yrityksiä koskettavassa tietojenvaihdossa venäjän kanssa kuin esimerkiksi yhdysvaltojen

itse uskon vahvasti siihen että kun faktat ovat sen puolella että koulutus ei ole ilmaista vaan se katetaan verovaroilla ja elämä on valintoja täynnä tässä on joutunut kansanedustajanakin tekemään paljon kipeitäkin päätöksiä joissa säästetään vaikkapa lapsilisien indeksikorotusten jäädyttämisen tai muita eri vaihtoehdoista ja kun säästöjä on tehty niin tämä on myös tarpeellinen tarkastelukohde joka kyllä edellyttää lisätutkimusta juuri kustannusten ja mahdollisten säästöjen osalta

se pitää myönteisenä että selonteossa on pyritty priorisoimaan metsäalan kehittämisen kannalta keskeisimpiä asiakokonaisuuksia huomioiden metsien monipuoliset hyvinvointivaikutukset metsiin perustuvien elinkeinojen monipuolisuus sekä metsäalan tarve uudistua

kannatteko te oikeusministerinä huolta suomen kansalaisten oikeusturvasta suhteessa tietojenvaihtoon ja onko teidän mielestänne eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys ongelmaton oikeusministerin näkökulmasta

suomelle on välttämätöntä että strategioiden metsiä koskeville linjauksille asetetaan yhtenäiset tavoitteet metsävarojemme hyödyntämiseksi ja käyttämiseksi kestävästi kansantaloutemme hyväksi

lakivaliokunnassa on kiinnitetty huomiota oikeusministeriön hallinnonalan korkeisiin vuokriin ja toimitilakustannuksiin ja valiokunta pitää epätyydyttävänä nykyistä järjestelmää jossa muun muassa vankiloiden toimitiloista maksetaan korkeita vuokria valtion liikelaitokselle

kokemukset lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ovat tähän mennessä hyviä ja positiivisia

lain pitää olla ymmärrettävä ja sen kunnioittaminen kuuluu kaikille

emme halua suomeen moratoriota sen vuoksi on helppo yhtyä valiokunnan toteamukseen että metsävarojen hyödyntäminen perustuu kestäviin hakkuisiin kustannustehokkaaseen metsänhoitoon kannattavaan metsätalouteen se kä metsien käytön yleiseen hyväksyttävyyteen

oikeudenmukaisuus on hyvä peruste ja sitä voidaan katsoa monelta suunnalta

onko se oikeudenmukaisuutta että meidän verorahoillamme sitten tarjotaan ilmaiseksi opetusta eun ulkopuolisille kun sitten taas meillä esimerkiksi kirjat ovat maksullisia

ongelmallista on että vuokramenoihin joudutaan jatkuvasti käyttämään yhä suurempia osia niukoista määrärahoista ja tämä vaikeuttaa tarpeellisten tilauudistusten toteuttamista ja säästöjen aikaansaamista

miten esimerkiksi työttömät vanhemmat kustantavat lukiolaisten kirjat itse mietin sitä lukiolaisen vanhempana

puuraaka aineen saatavuuden ja puumarkkinoiden toimivuuden varmistaminen ovat tärkeimpiä tavoitteita ei unohdetuille metsille

arvoisa puheenjohtaja

tämän tavoitteen varmistamiseksi on luotava paremmat edellytykset aktiivisen metsätalouden harjoittamiselle ja parannettava metsän omistusrakennetta

huomiota on kiinnitettävä puun tarjonnan lisäämiseen siten että myös ne metsänomistajat jotka eivät ole tähän mennessä hyödyntäneet metsiään aktivoituvat

suomessa ei saa olla yhtään unohdettua metsää

arvoisa herra puhemies

perinteiset metsäteollisuuden tuotteet ovat edelleen hyvin tärkeitä mutta niiden rinnalle on noussut uusia puuhun perustuvia tuotteita kuten biopolttoaineita muita biokemikaaleja ja materiaaleja sekä bioenergian kasvava tuotanto

tulevaisuuden biotaloudessa puulle kehitetään uusia käyttömuotoja erityisesti kemian ja biokemian keinoin

metsäteollisuuden toimialaraja tulee varmasti hälvenemään

metsäpolitiikka on pidettävä kansallisissa käsissä

suomen suuren metsäalan kannalta on tärkeää että tulevaisuudessa panostetaan voimakkaammin ja päämäärätietoisemmin aloitteellisuuteen koordinaatioon johdonmukaisuuteen ja laaja alaiseen vaikuttamiseen eun ja kansainvälisen metsä ja ympäristöpolitiikan metsiä koskevien asioiden valmistelussa metsien monipuolisen käytön turvaamiseksi